satonen työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtajana nosti esille hyvin tärkeän asian elikkä tuen monika naisten järjestölle

se olisi ollut kaikista selvin malli ja kannustanut vielä enemmän ottamaan vastaan satunnaisia töitä kuin tämä suojaosamalli

kun puhutaan talouden integroimisesta niin taloutta ei voi integroida jos ei päästetä silloin euroopan unionia jäsenvaltioitten veropolitiikkaan sosiaalipolitiikkaan työmarkkinapolitiikkaan päättämään jopa eläkeiistä

joskus lupien peruuttamiseen on riittänyt ylinopeussakot useampi tosin

mutta kun luin tämän transparency suomi ryn ja sen puheenjohtajan erkki laukkasen allekirjoittaman lausunnon valiokunnalle niin tulin kyllä toisenlaisiin ajatuksiin

muistan tapauksen jossa isäntä istui naapurinsa kanssa iltaa kotonaan ottivat alkoholia jonkun verran ja heillä tuli riitaa

niin kuin äsken viittasin tuohon metallin ja teknologiateollisuuden keskinäiseen sopimukseen niin siinähän sekoitettiin vielä entisestään tätä järjestelmää

arvoisa puhemies

tämä toivon mukaan helpottaa työttömyysturva ja työtulojen yhteensovittamista kannustaa ottamaan vastaan pätkä ja keikkatöitä myöskin osa aikaisia töitä ja osaltaan vähentää byrokratiaa myös sen rinnalla että kassat voivat nyt aiempaa joustavammin maksaa työttömyysturvaa ennakkomaksuina jos se työttömyysturva meinaa kohtuuttomasti viivästyä

onko meidän

sitten tämä vieras alkoi mättää isäntää kunnolla kuonoon ja kun isäntä ei muuten pärjännyt niin otti keittiön tuolin ja löi sillä yhden kerran tätä vierasta päähän

meillähän on se ennakkokäsitys että suomessa ei ole korruptiota ja osin varmaan siitä johtuu sitten sekin että tietyillä tutkimusaloilla korruptiota ei ole tutkittu juuri minkään vertaa

ja ikävintä tässä on se että kun kriisimaiden köyhiä kuritetaan lasku lähetetään suomen vähävaraisille sillä keväällä odottavat uudet leikkaukset ja veronkorotukset

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vieraili jokin aika sitten eduskuntataloa vastapäätä helsingin musiikkitalo työmaalla

siinä otettiin vertailuajan laskemiseen mukaan päivät tai prosenttiosuudet ja kuitenkin niin että henkilö itse ei voi valita sitä järjestelmää joka olisi edullisempi ja siinä nimenomaan tuli tämä epäkohta voimaan että se on vahvasti sukupuolivalikoiva ja kohdistuu palvelualoille

kun suomi päätti lähteä mukaan ensin yksittäisten eurokriisimaiden tukemiseen sitten euroopan vakausvälineeseen ja lopulta euroopan vakausmekanismiin monesta suusta varoitettiin että tämä on päättymätön tie

omassa varsinaisessa puheenvuorossani nimenomaan puhuin sääntelyn tarpeesta jolloin se tarkoittaa myöskin veroja mutta ei niin että se on palanen euroopan liittovaltion rakentamisessa

tappelu loppui siihen mutta joku hälytti poliisit ja nämä kaverit sopivat riitansa ja mitään kaunanpitoa ei enää ollut mutta tältä isännältä peruutettiin kaikki aseluvat siitä syystä että hän puolusti itseään keittiön tuolilla kun ei tälle päällekäyvälle muuten pärjännyt

siellä työmaajohto kertoi että suomalaisen ammattimiehen työn sato on puolitoistakertainen lahden takaa tulleeseen työvoimaan verrattuna

se toimii hyvin ja osoittaa sen että olipa tilanne mikä hyvänsä niin viranomaiset eivät aina kaikkia asioita hoida vaan tarvitaan myöskin kolmannen sektorin toimijoita ja aktiivisuutta sieltä

kuitenkin suomessa on tietyntyyppistä korruptiota jos ei katukorruptiota niin sitten rakenteellista korruptiota varmaan yhtä paljon kuin samantyyppisissä maissa muutenkin

ja oli ihan hyvä nähdä että on olemassa muunkinlaisia rakennusfirmoja kuin millainen skanska on valitettavasti ollut viime aikoina

ihmettelen kyllä vieläkin sitä kuinka eduskunnan naisedustajat eivät nostaneet tätä asiaa yhdessä esille hyväksyivät tämän nimenomaan naisia ja palvelualoja syrjivän menettelyn

maahanmuuttajanaisillahan on erityisen hankala tilanne sen takia että useimmiten he vastaavat lapsista hoitavat kodin jolloinka työllistäminen on vielä vaikeampaa kuin miehillä ja mikä on hankalinta he elävät vieraassa kulttuurissa mutta ovat oman kulttuurinsa kautta sidotut neljän seinän sisään

samalla tavalla muistutettiin siitä että kokonaisvastuut kasvavat sellaisella tavalla että niiden yhteenvetäminen on äärimmäisen vaikeaa aivan kuten tarkastusvaliokuntakin on omissa papereissaan huomauttanut

jos ajatellaan vaikka kuinka jotkut suomalaiset firmat ovat toimineet ulkomailla esimerkiksi asevientiin aseteollisuuteen liittyen tai mitenkä korruptio on läsnä kunnallisessa päätöksenteossa mistä nyt on valitettavasti näyttöjäkin kun on kyse kaavoituksesta ja rakennustoiminnasta niin varmaan suomessakin on aihetta kiinnittää asiaan huomiota

hallituksen esityksessä ihmetyttää että paitsi että tätä etuutta tai suojaosaa ei sidota indeksiin niin sitä ei hallituksen esityksessä perustella millään tapaa

nyt sitten otetaan vielä yksi ammatillinen poikkeusryhmä tämän suojaosuuden piiriin

jos jatkossakin urakkakilpailun ratkaisee se kuinka suuri ulkomaalaisen työvoiman osuus on tarjouksessa niin kyllä meille käy huonosti

ja kolmanneksi taloudelliset yhteisvastuut vievät kohti yhdenmukaistettua talous vero eläke ja työmarkkinapolitiikkaa kohti yhteistä liittovaltiota ja tämä linja on kyllä ihan toista kuin mitä ministeri urpilainen äsken sanoi

normaalitilanteessa kun tämäntyyppisistä rajoista tai etuuksista päätetään siellä on ainakin arvioitu se mitä indeksiin sitominen merkitsisi

haluankin kyllä kuulla hallituspuolueitten edustajilta perustelun minkä takia tätä suojaosuutta ei otettu käyttöön niin kuin aikaisemmin oli kaikkien työttömien kohdalla

uusipaavalniemen kanssa aika monesta asiasta samaa mieltä tässä salissa mutta perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa meni kyllä sosialismi ja kapitalismi sekaisin

kun muistaa aikaa tarpeeksi pitkältä ajalta taaksekäsin niin saa kyllä kuvan siitä kuinka tärkeä lapsilisäjärjestelmä on ollut laitavasemmalle

tässä transparency suomen lausunnossa on muutamia reunaehtoja jotka varmasti ovat aika perusteltuja ensinnäkin se että tämän organisaation rahoituspohjan pitäisi olla vakaammalla tasolla ja sitten se että tutkijoitten riippumattomuus pystyttäisiin varmistamaan autonomisilla ja pidemmillä työsopimuksilla niin että heillä olisi tekemisen vapaus

eurokriisin eri vaiheet ovat olleet hallitukselle häpeällinen kujanjuoksu

jos hän lähtee syrjäkylältä kuntakeskukseen vaikkapa kunnanhallituksen kokoukseen niin ainakin osassa kuntia katsotaan että hän ei ole työmarkkinoitten käytettävissä hänellä ei ole oikeutta työttömyysturvaan siltä ajalta

vai ovatko perussuomalaiset sitä mieltä että usassa kreikassa irlannissa ja islannissa jylläsi nimenomaan sosialismi ja että näiden pankkien ja vakuutusyhtiöitten hallinto oli sosialistien valtaama ja että tässä keinottelupelissä äkkirikastuneet pohatat ovatkin piilososialisteja

miljardiluokan kysymyksistä ei ole informoitu eduskuntaa asianmukaisella tavalla aiemmin jaettua tietoa on jouduttu pikimmiten korjaamaan ja joissain tilanteissa on jopa tarkoituksella tehty lainvastaisia päätöksiä kuten tässä kreikka vakuussopimuksen salaamisessa

mutta kysyn selvyyden vuoksi kun te viittasitte näihin mutta ette sanonut kovin konkreettisesti sitä ja budjettikirjastakin konkreettiset kirjaukset puuttuvat

ja kun siellä on poimittu esiin sitten että nämä palvelut kuuluu maksaa sen lähettävän kunnan tai on väärin sanoa lähettävän kunnan vaan sen kunnan josta henkilö muuttaa uuteen kuntaan mutta siihen liittyen liitännäispalvelut kun ajatellaan sitten että valtionosuuksista on säädetty kuinka ne vaikuttavat siihen kuntien väliseen maksuliikenteeseen

tämä oli suora lainaus vasemmistoliiton vastalauseesta ja totesin siihen perään sitten omana kantanani että tätä eu jäsenyyden kirjausta perustuslakiin voidaan arvioida juridisesti ja perustuslain näkökulmasta monella tapaa ja sanoin sitten että minun mielestäni se on ideologinen pönkkä ja osa tätä eu vyörytystä

poliisin ulkomaalaisen työvoiman valvontayksikkö lakkautettiin työsuojeluhenkilöstöä on aivan liian vähän ja verottajakin on voimaton monessa asiassa

arvoisa puhemies

silloinen skdln eduskuntaryhmä järjesti kolmen vuorokauden maratonkeskustelun eduskunnassa tuloksella että tämä lykkäysesitys kaatui ja lapsilisäjärjestelmä tuli voimaan

uudistan sen toiveen ja kysymyksen minkä esitin jo perjantaisessa keskustelussa kun vastaajakin on paikan päällä ihan tähän teidän kertomukseenne perustuen kun käy ilmi että työttömät ovat aika tukalassa asemassa ja työttömien oikeuksia poljetaan aika lailla ja todetaan että hallinnonalalta tulee paljon kanteluita ja että poikkeuksellisen usein ne johtavat myöskin siihen että viranomaisen toimintaa moititaan

jos nämä transparency finlandin reunaehdot toteutuvat niin voi olla että tämän organisaation tuella suomessakin saadaan tämän ongelman tutkimiseen ja ongelmien ratkaisuun paljon paremmin eivät

minun mielestäni tämä on jo perustuslaillinen ongelma sen suhteen onko työttömällä myöskin tämän työttömyysturvakäytännön suhteen tasaveroinen osallistumismahdollisuus oman sosio ekonomisen tilanteensa pohjalta koska esimerkiksi palkansaajalle maksetaan ansionmenetyskorvaus niin kuin maksetaan yrittäjällekin mutta työtöntä rangaistaan siitä että hän on yhteiskunnallisesti aktiivinen

siinä ministeri urpilainen ja koko hallitus asettivat hienotunteisuuden ja kreikkalaisten pankkien vaatimukset yksittäisten sijoittajien edun suomen lainsäädännön edelle ja se on kyllä huolestuttavaa

niissä vaaleissa skdl nousi eduskunnan suurimmaksi puolueeksi ja toivon kyllä että suomalainen vasemmisto ainakin se osa vasemmistoa joka on perusturvaa pitänyt aina yhdessä maalaisliitto keskustan kanssa keskeisenä asiana sosiaaliturvassa muistaisi tämän kunniakkaan perinnön

me olemme tässä lakialoitteessamme yrittäneet olla johdonmukaisia siltäkin osin että tämä indeksi sidottaisiin palkkakertoimeen eikä kansaneläkeindeksiin ja kun tässä kuitenkin on olemassa tuloraja niin palkkakerroin olisi se oikea muoto turvata että raja säilyttää arvonsa ja ja j

miksi teille maakohtainen velkajärjestely on se viimeinen vaihtoehto

no kuitenkin sitten verotulot tai tuloista saatavat verot menevät vastaanottavaan kuntaan ja tämmöisellä henkilöllä kuitenkin riippuen hänen taustastaan ja henkilökohtaisesta tilanteestaan voi olla kuitenkin tuloja

tietenkin olisi toivonut että näin tärkeässä alueellisessa ja periaatteellisessa hallituksen esityksessä olisi ministeri alusta asti paikan päällä

perussuomalaisten ja keskustan vaihtoehtobudjeteissa oli paljon hyvää

poissa yleiskeskusteluun päätti

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällä mietin

siinä pitää myöskin käsitellä se että katsastusmatkat ovat aivan järkyttävän pitkiä varsinkin pohjois suomessa ja siihen toivoisin ministerin paneutuvan aivan erityisellä tarmolla

minusta sata komiteassa jos sieltä nyt sitten ei muuta konkreettista juuri ulos tullut kuin tämä lex soininvaara tähän työttömyysturvajärjestelmän monimutkaisuuteen ja siihen että se syrjii niitä jotka ennestäänkin ovat heikossa asemassa olisi pitänyt kiinnittää paljon enemmän huomiota ja yleisen tavoitteen sata komiteassa olisi pitänyt olla koko tämän järjestelmän yksinkertaistaminen

kun saan ihan aikaisemmasta työhistoriastani johtuen jatkuvasti palautetta työhallinnon työntekijöiltä niin he ovat hyvin huolissaan sen suhteen että heiltä on itse asiassa ministeriön määräyksin estetty asianmukainen asiakaspalvelu

jos suomalaiset velvoitteensa hoitavat työntekijät ja yrittäjät lyödään ulos markkinoilta harmaan talouden keinoin niin kasvualusta rasismille on pelottavan otollinen

eikä tämä ole uskon asia tämä on luottamuksen asia ja sitä luottamusta on näiden vaiheiden jälkeen entistä vähemmän

yhteistä niille oli selvä siirtymä oikeudenmukaisempaan sosiaalisempaan verotukseen

tämän lakialoitteen ovat allekirjoittaneet vasenryhmän edustajien lisäksi myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja kimmo tiilikainen perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja pirkko ruohonen lerner ja myöskin perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini ja toivon kyllä että kun tämä asia tulee sitten lopulliseen äänestykseen tässä salissa niin ainakin tuolta osin tuki olisi rikkumaton

kun ajatellaan sitä että tämä muuttava henkilöhän voi muuttaa esimerkiksi läheistensä luokse lastensa luokse jotka ovat muuttaneet kotipaikkakunnalta jo aiemmin tai se voi olla toiseen suuntaan että henkilö haluaa muuttaa aikaisemmalle synnyinseudulle synnyinkuntaansa niin kuinka on arvioitu että tämä kustannusvastuu sitten jakautuu jottei tule sellaista maksuautomaattia joka houkuttelee sen palveluntuottajan järjestämään ja muotoilemaan ne palvelut semmoisiksi että maksuposti siihen kuntaan josta tämä henkilö on muuttanut muodostuu kohtuuttomaksi

nythän on ollut pitkän aikaa jo keskustan johtamista hallituksista lähtien se että välillisten verojen ja palvelumaksujen osuus on korostunut ja ne ovat kyllä ikävin tapa verottaa

elikkä jos ajatellaan kuinka paljon julkisuutta solidaarisuusvero ja lapsilisien jäädyttämisen vaikutukset tulonsiirtovaikutukset saavat niin kyllä tässä on valtava epäsuhta

arvoisa puhemies

hallituksen mukaan suomen tavoitteena on euroopan ja euroalueen talouskriisin taltuttaminen euroalueen rahoitusvakauden palauttaminen suomen valtion vastuitten rajaaminen sekä tartuntavaikutusten estäminen suomen talouteen

edes tähän ensimmäiseen työhallinnon virkailijan ja asiakkaan väliseen keskusteluun ei ole tarpeeksi aikaa jolloinka käytäisiin asianmukaisesti ja perusteellisesti läpi jokaisen asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet ja jos ne jäävät selvittämättä on aivan varma että työruuhka kasvaa myöskin oikeusasiamiehen toimistossa

nyt valitettavasti tämän hallituksen esityksen myötä vaikka tavoite on aivan ymmärrettävä allekirjoitan sen mitä sillä tavoitellaan ja sen kohderyhmän tilannetta totta kai helpotetaan kuitenkin lisätään tämän järjestelmän monimutkaisuutta

se on tuonut eduskuntaan esityksen uudeksi ulkomaalaislaiksi ja siinä ydinkohta on työvoiman saatavuusharkinnasta luopuminen

lapsilisien jäädyttäminen pitää ottaa huomioon silloin kun tulevat ja jos eivät tule muuten niin tulevat meidän ryhmän toimesta kunnon tutkimukset siitä mitä koko hallitusohjelman päätösten tulonjakovaikutus on suomalaisessa yhteiskunnassa

nykyisen lain mukaanhan viranomaiselta kysytään onko avoinna oleviin töihin saatavissa paikallista työvoimaa ja jos on lupaa ei myönnetä

keskustalla on myöskin en tiedä onko se maalaisliiton peruja vai mitä selvä halu siihen että julkisen sektorin roolia talouselämässä ja talouselämän kehittämisessä ja myöskin yritysten tukemisessa vahvistetaan ja jos se on sitä samaa kuin vanhan hyvän maalaisliiton keskustapuolueen aikana niin se on aina tervetullutta

kittilän ja muonion kuntaraja muutettiin viime eduskuntakaudella väkivaltaisesti ja aluetta menettäneeltä kittilän kunnalta kantoja liiemmälti kyselemättä

kauhean hyvin näissä tavoitteissa ei ole onnistuttu

jatkossa tämmöistä ei edes kysellä

pahimmillaan tämä tarkoittaa sitä että suomeen voi tulla muodollisella työsopimuksella kolmansista maista

se aiheutti paljon pahaa verta mikä näkyy vieläkin ja voi miettiä joko silloin aseteltiin askelmerkkejä tämän hallituksen esityksen sisällöksi

minä haistan tässä osin palaneen käryä sillä tapaa että kun tätä tulorajaa ei haluttu sitoa indeksiin ja sitä ei perustella millään tapaa niin voi olla että varaudutaan jo tulevaan aikaan ensi vuoden alkuun kun ilmoitetaan että valtiontalous on heikommassa jamassa kuin nyt talousarviota laadittaessa ja siitä päätettäessä on tiedetty

toiseksi euroalueen talousjärjestelmän valuvikoja ei ole korjattu eikä suomen valtion tämänhetkisistä vastuista eikä edes siitä mihin asti ne kasvavat ole varmuutta

sillä muodollisella työsopimuksella toteutuu se jatkossa eli ei voi olla maassa jopa viisi vuotta

aikoinaan kreikka vakuussopimus täällä eduskuntakäsittelyssä jouduttiin käymään läpi englanninkielisenä versiona se kävi joka ehti siihen tutustua ja nyt on sitten tämä nato isäntämaasopimus josta minun tietojeni mukaan ei vieläkään ole virallista suomennettua tekstiä olemassa

ja suomi on valitettavasti sitonut itsensä mukaan tähän tautipesäkkeeseen peruuttamattomalla tavalla sekä suomen pankin ja euroopan keskuspankin että euroopan vakausmekanismin kautta

arvoisa puhemies

ensinnäkin tämä kotitarvekalastuksen asema

arvoisa puhemies

siinä tilanteessa indeksien jäädyttäminen tai leikkaaminen on sellainen toimenpide sellainen hiljainen rosvo joka sillä hetkellä ei kirpaise niin paljon mutta vuosi vuoden jälkeen toisi myöskin valtion kassaan satojen miljoonien eurojen säästöjä ja olisi totta kai pienituloisilta kansalaisilta pois

ja vielä tähän viimeiseen kohtaan

tämä on sillä tapaa tärkeä kysymys että kun sitä kuitenkin ollaan viemässä osaksi kansallista lainsäädäntöä niin mikä mahdollisuus on perätä sekä päättäjien ja kansalaisten oikeuksia saada ajantasaista tietoa tästä isosta hankekokonaisuudesta nimenomaan omalla äidinkielellä

nimenomaan nämä talousennusteet ovat aivan systemaattisesti heittäneet mutta siinä tilanteessa jos virhe on systemaattinen pitää kyllä esittää kysymys onko se ihan tahallinen virhe joka on tehty sen takia että budjetti on saatu ylipäätään juostua kasaan

ja katsotaan esimerkiksi viime vuoden osalta kun meillä on jo tiettyjä pysyvästi maassa asuvia ulkomaalaisia ryhmiä että mikä niiden työttömyystilanne on tällä hetkellä

eurokriisimaissa kansainvälistä solidaarisuutta jaetaan alentamalla minimipalkkoja sekä eläkkeitä myymällä pilkkahintaan kansallisomaisuutta jopa kymmenien miljardien eurojen edestä ja karsimalla rajusti julkisia palveluita

ei mikään budjetti tai vaihtoehtobudjetti tule toimimaan jos taloustilannetta ei kyetä arvioimaan realistisesti ja semmoinen analyysi puuttui kyllä valtiovarainministerin puheesta mutta puuttuu kyllä myöskin vaihtoehtobudjeteista

muistutan esimerkiksi siitä kun nyt joulun välipäivinä uutisoitiin että arvonlisäverokertymä on ollut alempi kuin yksikään puolue osasi ennakoida

nythän kannattaa muistaa että esimerkiksi lapsilisien indeksikorotukset on jo jäädytetty eli osin sille tielle on jo lähdetty että nähdään ja valitettavasti varmaan vuodenvaihteen jälkeen laajemminkin se että indeksien jäädyttäminen tai niistä leikkaaminen on sitten se yksi säästökeino säästöpakko monien muiden pakkojen joukossa joita varmaan eteen tulee ensi helmimaaliskuussa aika lailla

muilla vesialueilla se on puolet metsähallitukselle puolet muille mutta inarijärvellä jossa pitäisi esimerkiksi kalastajasaamelaisilla olla aivan erityiset oikeudet jako osuus onkin niinpäin että kaksi kolmasosaa metsähallitukselle ja yksi kolmasosa paikallisille juuri näille saamelaisille ja perinteisten luontaiselinkeinojen harjoittajille

te olette ilmoittanut aiemmin että metsähallituksen yhtiöittämisessä otetaan aikalisä mutta tarkoittaako tämä aikalisä sitä että itse metsätaloustoiminnan yhtiöittämisestä ei ole luovuttu vaan että sitä aletaan ajamaan vereksin voimin

tässä hallituksen esityksessä kuitenkin sallitaan lasten hissin rakentaminen kaava alueelle ja kuitenkin lapsiperheille ja monille sellaisille henkilöille joille muuten liikkuminen on vaikeampaa se että pääsee palveluita lähelle on äärimmäisen tärkeää

olen useampana vuonna äänestyttänyt tätä salia siitä että valtion talousarvioesityksessä arvonlisäverokertymä on arvioitu liian optimistisesti ja haarukoinut myöskin sitä paljonko sitä tuottoarviota pitää alentaa valtion talousarvioesityksessä

se tietää ääriainesten aseman vahvistumista ja euroalueen hajoamista paitsi valtioitten välillä myös niiden sisällä ja tämän kaiken kehityksen joka on jo liikkeellä takuumiehenä on ollut myöskin suomalainen vasemmisto

moni pelkää avataanko nyt tie rakentamiselle muillakin suojelualueilla

ihmettelen että jos sillä talouspoliittisella kokemuksella ja osaamisella mikä minulla on osuu ihan maalaisjärjellä ja yksinkertaisilla laskutoimituksilla noinkin lähelle niin miten ne organisaatiot ja ministeriö joilla varmasti on asiantuntevaa työvoimaa eivät kykene ennakoimaan semmoisia talouden perusasioita ja kysyntämuutoksia jotka vääjäämättä näkyvät arvonlisäverokertymässä

keskustelussa on noussut vahvasti esille myös kiistattomat ympäristöongelmat ja alueen kuluminen käyhän pallaksella erityisen paljon juuri päiväturisteja muistakin matkailukeskuksista

esimerkiksi kreikassa on tämän linjan mukaisesti enää kaksi vaihtoehtoa